kun nyt jo etsitään uusia öljyilmentymiä uusia kaasuilmentymiä he pelkäävät suunnattomasti öljyonnettomuutta joka olisi kylmällä jääalueella vaikutuksiltaan katastrofaalinen

se olisi sekä israelilaisten että palestiinalaisten etu se on aivan selvä ja tämäntyyppiset sopimukset eivät sitä kehitystä tue

arvoisa puhemies

onkin merkille pantavaa että demarit ovat täällä yksin puolustamassa hallituksen ratkaisuja kun pääministeripuolue kokoomuksesta josta on myös valiokuntamme puheenjohtaja olen sivistysvaliokunnassa täällä ei ole yhtään kokoomuslaista paikalla

suurin osa niistä lisäpanostuksista mitä luettelitte ovat sisältäneet aiemmin leikkauksen eli tämä hallituksen tapa sitten kompensoida leikkauksia myöhemmin lisärahalla vaikuttaa osaltaan just siihen että esimerkiksi koulutuksen saralla on hyvin vaikeaa tehdä pitkäjänteistä koulutuspolitiikkaa

ja se itsessään vaikeuttaa sitä että näihin sopeutustoimiin pystyttäisiin koulutuksen tekijöiden puolelta valmistautumaan ja että niitä pystyt täisiin toteuttamaan niin että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa itse koulutuksen laadulle

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

minä uskon että se on oikea taho tekemään laadukasta arviointia siitä kuka ja ketkä ovat ansainneet taiteilijaeläkkeen ansioidensa perusteella

kun rahoitusjärjestelmä ylittää kansalliset rajat paitsi vaikutuksiltaan myös siinä että pankit toimivat usean valtion alueella on kummallista että rahoitustarkastus on edelleen kansallista

arvoisa rouva puhemies

en törmännyt yhteenkään lausuntoon en yhteenkään asiantuntijanäkemykseen jossa sanottiin että rajoittamalla päivähoito oikeutta kasvattamalla ryhmäkokoja parannamme varhaiskasvatuksen laatua ja sillä edistämme lasten oikeutta

arvoisa puhemies

vasemmisto on ajanut pitkään rahoitusmarkkinaveroa finanssitransaktioveroa rakkaalla lapsella on monta nimeä siis veroa jolla finanssisektori pannaan kustantamaan aiheuttamansa ongelmat

eli sen systeemin täytyisi olla semmoinen joka tunnistaa nämä epätyypilliset tulonmuodostuksen muodot ja poistaa ne kannustinloukut mitä tällä hetkellä on

minä olen helsinkiläinen kuntapäättäjä

rahoitusmarkkinavero tekisi spekuloinnista hieman kalliimpaa ja toisi läpinäkyvyyttä markkinoiden toimintaan ja täten säästäisi meidät monilta kriiseiltä

itse näen että perustulo voisi olla yksi tapa jolla voitaisiin luoda edellä kuvaamani järjestelmä joka kannustaa ja turvaa ja odotankin innolla hallituksen tulevia linjauksia asiasta

miten minä nyt ministeri kuntapäättäjänä voin varmistaa koska te vetoatte siihen että tässä esityksessä on niin paljon harkinnanvaraisuutta että sen kautta pystytään takaamaan jokaiselle lapselle hänen tarvitsemansa määrä eikö näin

miten minä kuntapäättäjänä pystyn takaamaan että siellä tarhapaikassa kun hänen pitää esityksen mukaan päästä samaan paikkaan takaisin se paikka on olemassa kun vanhemmat voivat olla saman vuoden aikana työttömiä työllisiä opiskelijoita tai sairaita

jos espanjan pankkeja pääomitetaan suoraan siis jos on vastineeksi pankkien omistusta sosialisoitava

arvoisa puhemies

vasemmistoliitto on sitä mieltä että suomalaisten etua pitää vahtia ja siksi on hyvä että vakuusvaatimuksista on pidetty kiinni vaikka meille vasemmistoliitossa sijoittajavastuu on kaikkein tärkein asia

myös kehitysyhteistyön pitkäjänteisyys vaarantuisi ja suomen olisi aika mahdotonta tehdä kansainvälisiä yhteistyösopimuksia jos me emme tiedä kuinka paljon meillä on varoja tai se varojen määrä vaihtelee

esimerkiksi tilanteessa jossa monet suuryritykset riistävät kehitysmaiden luonnonvaroja tämmöisellä verotusmallilla voisi olla valtava mahdollisuus näille maille oikeasti saada luonnonvaroistansa tuloja omaan järjestelmäänsä ohjata niitä kansalaisten palveluihin

se pienentää huomattavasti meidän riskiämme

tärkeintä tässä kaikessa on se että niin vakuudet sijoittajavastuun lisääminen kuin transaktiovero kertovat viestiä siitä että emme suostu enää pelastamaan pelureita veronmaksajien rahoilla vaan markkinoille on annettu selvä moraalinen viesti että vastuu on sijoittajilla ja uuden suunnan on löydyttävä

arvoisa puhemies

espanjassa kiinteistökuplasta selviämiseen tulee menemään vielä useita vuosia ja siksi niin espanjalle kuin muille kriisimaille myönnettävät tuet eivät saa tarkoittaa tavallisen kansan selkänahasta säästämistä

vaikka monet ratkaisut eurokriisissä ovat olleet vasemmistolle vaikeita jopa vastenmielisiä me olemme rohkeasti pyrkineet muuttamaan järjestelmää ja tuomaan vasemmistolaista kädenjälkeä europolitiikkaan

ilman vasemmistoa hallituksessa transaktiovero ei olisi keskustelussa lainoille ei olisi saatu vakuuksia emmekä näkisi voimakkaita vaatimuksia sijoittajavastuun lisäämiseksi eikä näiden vaatimusten kautta esiin nousseita vaihtoehtoja ja arvokeskusteluja olisi käyty

me elämme ison murroksen aikaa ja kriisien seuratessa toisiaan joudutaan tekemään päätökset kiireessä paineessa ja pahimmillaan lyhytnäköisesti

täällä on paljon nyt perusteltu sitten hallituspuolueiden puolelta sitä että kaikille säilyy oikeus ja perheen tilanteen mukaan sitten voidaan toteuttaa varhaiskasvatus laajemmassa mittakaavassa

mitä mieltä muut puolueet ovat mitä mieltä on ministeri pitäisikö meidän oikeasti harkita tiettyä kattoa näille kampanjabudjeteille koska jos ne jatkavat kasvuaan näin niin loppujen lopuksi me olemme siinä tilanteessa että jokaisella ei ole mahdollisuutta lähteä ehdolle

arvoisa puhemies

ei europolitiikka ole ollenkaan kaikilta osin sellaista kuin me vasemmistoliitossa haluaisimme sen olevan mutta me haluamme olla muuttamassa sitä oikeudenmukaisempaan suuntaan

kun ihminenhän voi yhden vuoden aikana olla sekä työssä käyvä että työtön opiskelija tai valitettavasti vaikkapa sairas niin muuttuuko tämä lapsen päivähoitoarki koko ajan näitten tilanteiden mukaan

siksi kannatamme luottamusta hallitukselle

pelkään että tämä on eriarvoistava tekijä kuten myös se tosiasia joka on todettu että kunnathan loppupelissä itse päättävät kuinka laajasti varhaiskasvatuksen järjestävät

arvoisa rouva puhemies

edustaja niikolle haluan todeta

ei ole

tämä on huolestuttavaa ja eriarvoistava kehitys on aito riski tässä esityksessä

on varmaan ollut aikoja jolloin ne ihmiset eivät ole uskaltaneet sanoa ääneen edustavansa seksuaalista vähemmistöä tai sanoa ääneen että he ovat samaa sukupuolta oleva pari

sen takia tämä onkin niin tärkeätä meidän hyväksyä että kaikki suomalaiset perheet ja kaikki ne lapset niissä perheissä ovat yhdenvertaisessa asemassa

minä pidän itse tärkeänä että uskonnolliset yhteisöt voivat edelleen päättää itse omasta arvopohjastaan nähden miten he haluavat suhtautua mimmoisia pariskuntia ja parisuhteita he haluavat siunata

saksa on kyllä hyvin ylijäämäinen mutta se on pitkälle matalapalkkatyösektorin ansiosta se on maksettu niitten ihmisten selkänahasta jotka nytten eivät enää pärjää omalla ammatillaan

tähän on edustaja satonen herännyt jo eu komissio joka on myös antanut siitä huomautusta pyytää saksaa tarkistamaan kurssiansa koska komissio näkee tämän kehityksen epäedullisena koko euro alueelle niin kuin se onkin

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

ja tämä puhe siitä että nyt tämä laki määrää mistä pariskuntien pitää saada puhua se saattaa olla hyvä kyllä minullakin tulee pari aihetta mieleen mistä meillä kotona ei enää tästä lähtien saa puhua

esimerkkinä opetus ja tutkimustoiminta siellä tekijänoikeudella suojatun materiaalin käyttö

itse olen sitä mieltä että varsinkin opetuksen ja tutkimuksen saralla meidän pitäisi mahdollistaa nykyistä laajempi mahdollisuus käyttää näitä sisältöjä tekijänoikeuksia unohtamatta mutta en ole valmis muuttamaan luokkahuonetta ei julkiseksi tilaksi sen mahdollistaakseni

arvoisa puhemies

tässä yhdyn valiokunnan puheenjohtajan näkemykseen siitä että on löydettävä toinen keino ja sen keinon löytää parhaiten ministeriö

täällä on kritisoitu sivistysvaliokuntaa siitä että me olemme tarttuneet yksityiskohtiin teknisiin epäkohtiin ja unohtaneet aloitteen pyrkimyksen emme ole tukeneet sitä mihin aloitteen tekijät ovat pyrkineet

arvoisa puhemies

minä olen aivan samaa mieltä siitä että tässä on tiettyjä esityksiä jotka heikentävät meidän mahdollisuuksia torjua piratismia ja sen takia en pysty itse tätä kokonaisuutena kannattamaan

rakentamisen huonon laadun aiheuttamat home ja kosteusongelmat eivät kuitenkaan ratkea minkäänlaisella lisätalousarviomäärärahalla

arvoisa puhemies

minusta on erittäin tärkeätä että me erotamme tässä keskustelussa kansalaistottelemattomuuteen turvautuneiden eläinaktivistien teot ja tämän kansalaisaloitteen jonka joukko ihmisiä on tehnyt lain heille suoman oi keuden mukaan jonka me olemme tässä talossa heille halunneet antaa

mutta tässä sisällä on myös hyviä esityksiä joille löytyy ihan perustelunsa

arvoisa rouva puhemies